mutta tähän akuuttiin ongelmaan joka nyt on tullut esille tämän helsingin koulutoimen osalta sanon että sitä pitää nyt selvittää saada lisää fakta ja muuta tietoa

mutta erityisen ylpeä ja tyytyväinen olen siitä että opetus ja kulttuuriministeriö sai merkittävän koulutuspoliittisen lisäpanostuksen kun lisättiin määrärahoja tähän nuorten aikuisten osaamisohjelmaan

ehkä jatkan sitten taas myöhemmin

historiankirjoituksen kannalta ja myös valiokunnan juridisten johtopäätösten kannalta minusta on outoa ettei perustuslakivaliokunta lainkaan arvioinut pitkään jatkunutta suunnitelmallista toimintaa pääministeri vanhasen ja nuorisosäätiön yhteistyökuvioissa

kun sivistysvaliokunta käsitteli nyt tätä kehysesitystä se yksimielisesti totesi että näitten säästöjen vaikutuksia kerrannaisvaikutuksia tulee nyt seurata ja arvioida

arvoisa puhemies

voi olla näin että se viime kädessä on myöskin kunnallisten päättäjien asia arvioida ja kohdentaa sitten nämä taloudelliset voimavarat niin että kaikki koulut olisivat mahdollisimman tasa arvoisessa asemassa

minä en itse asiassa muista senkaltaisia hallituksen lakiesityksiä pitkään pitkään aikaan jotka ovat niin koulutuspoliittisesti vastenmielisiä kuin tämä oli

se on merkittävin kansallinen koulutuspoliittinen teko mitä viime vuosina on tehty sen lisäksi että nyt yhdessä työministeri ihalaisen kanssa toteutamme tosissamme tämän yhteiskuntatakuun jonka sisällä on myöskin tämä nuorten koulutustakuu

meillä on hyvä yhteinen tahto eduskunnassa että sivistyksestä osaamisesta hyvästä peruskoulusta ja ammatillisesta koulutuksesta me haluamme pitää ja pidämme kiinni

se taustahan on se että se kertoo että meillä ovat johtavat poliitikot joutuneet tekemään näitä rakennepoliittisia säästöjä tilanteessa jossa niitten syvävaikutuksia ei ole osattu ja keritty arvioida

arvoisa puhemies

eduskunnan yksimielisesti hyväksymä koulurauhapaketti johon ministeri kiuru viittasi nyt on ollut voimassa vasta verrattain lyhyen ajan mutta sehän lisäsi merkittävästi opettajien koulun henkilökunnan oikeuksia puuttua epäasialliseen käytökseen väkivallasta puhumattakaan

en malta olla toteamatta sitä että kun olen saanut opetusministerinä olla myöskin mukana eri puolilla suomea koulujen juhlissa vihkiäisissä ja näin niin minulle viimeistään avautui se kuinka laadukas opettajakunta ja kouluyhteisö meillä työskentelee

tässä keskustelussa nyt on jäänyt vähälle huomiolle se että hallitus on myöskin merkittävästi aiemmin panostanut ryhmäkokojen pienentämiseen nuorten aikuisten osaamisohjelmaan oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen nuorisotakuuseen opis kelijahuollon kehittämiseen koulujen työrauhalainsäädäntöön ja muihin

nyt sitten tuuli on kääntynyt sillä tavalla oikeaan suuntaan että on nähty että tämä ei tuo niitä odotettuja säästöjä ja tämä ei mahdollista sitä elinikäisen oppimisen jatkuvan oppimisen periaatetta

totta kai siellä on sitten tähän oppimiseen kasvatukseen paikalliseen kulttuuriin liittyvät asiat mutta näen että yksi niistä olisi laajasti ottaen tämä liikunta ja kasvatus liikkumista edistäviin elämäntapoihin

arvoisa puhemies

nämä neuvottelut ovat nyt aivan loppusuoralla hallituspuolueitten kesken ja minulla on vielä tällä hetkellä hyvin optimistinen ja toiveikas olo että vielä nyt ennen kesälomia saamme tämän tuntijakouudistuksen neuvoteltua ja valmiiksi

ja nyt hallitusohjelman mukaisesti valmistelemme tänä syksynä koulutuksen tasa arvo ohjelmaa jossa yhteydessä on tarkoitus sitten puuttua ja käydä tällaisiin epäkohtiin kiinni joihin edustaja kerola viittasi muun muassa tähän shoppailuun

nyt on tärkeää että opetusministeriö jatkaa uuden lainsäädännön sisäänajoa

itse asiassa jotta saamme oikean kokonaiskuvan kysyn ministeri kiurulta voisitteko myöskin vielä tuoda esille näitä kehittämispanoksia mitä hallitus on meidän koulujärjestelmämme hyväksi tehnyt

sen takia minä olen ymmärtänyt myöskin että sosialidemokraattiset kansanedustajat ovat mikäli tämä tulee äänestykseen äänestämässä tätä vastaan

arvoisa puhemies

sen taustallahan on vuosi sitten tehty laaja työryhmätyö

lapsilla on aivan luovuttamaton oikeus työ ja koulurauhaan mutta niin se on myöskin opettajilla ja muulla koulun henkilökunnalla

näin se nyt vain on ja en vuodata kyyneliä sen takia

olen saanut kansalaisilta ja omilta äänestäjiltäni joita täällä edustan hyvin vakavasti otettavaa palautetta siitä että ex pääministerin toiminta pitää saattaa valtakunnanoikeuden arvioitavaksi

muun muassa taito ja taideaineitten lisääminen yhteiskunnallinen ja ympäristökasvatus äidinkielen aseman vahvistaminen

kysymys on kansalaisten aidosta ja syvästä huolesta koskien oikeusvaltion toimintaa ja ihmisten käsitystä siitä mikä on oikein

jos ajattelen tämän päivän lapsia niin laajasti ottaen arvokasvatus emotionaaliset sosiaaliset taidot ovat äärimmäisen tärkeitä

arvoisa puhemies

olen ottanut ehdottoman tosissani hallituksen kehysriihessä ja itse asiassa jo hallitusohjelmaneuvotteluissakin sovitun tahtotilan että nimenomaan nuorten oppisopimuskoulutusta sekä laajennetaan että kehitetään

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa on kenties vahvemmin noussut esille tämä ythsn kokeilu ammattikorkeakouluopiskelijoitten kohdalta ja ihan oma henkilökohtainen käsitykseni on se ja on nyt hyvä että sivistysvaliokunta on myöskin todennut näin että pitää tehdä pysyviä ratkaisuja kokeilussa saatujen kokemusten perusteella

kansalaisten on vaikea ymmärtää sitä miten on mahdollista että pääministeri ei ole tietoinen siitä että hän on jäävi myöntäessään varoja säätiölle johon hän on sidoksissa

meillä valitettavan paljon lapsia elää eräänlaisessa arvoköyhyydessä ja tästä näkökulmasta tämä esiin otettu asia on myöskin minun mielestäni erittäin tärkeä

no perustuslakivaliokunta on katsonut että vanhanen on ollut esteellinen päättäessään avustuksista raha automaattiyhdistykselle

on erittäin tärkeää jos ja kun sitä laajennetaan että me saamme myöskin työnantajat mukaan palkkaamaan ottamaan työsuhteeseen oppisopimustyöntekijöitä

mitä tulee henkilöstön asemaan tässä uudistuksessa niin tilannehan on sen kaltainen meillä tällä hetkellä suomessa että päivähoitohenkilöstön työllisyystilanne on hyvä

itse olen tiukasti sitä mieltä että ne pysyvät päätökset pitää tehdä tämän hallituskauden aikana

tämä keskustelu osoittaa sen että sosialidemokraateilla on vastuullinen linja

jokainen meistä tiedostaa sen että mitä nuorempiin ikäluokkiin mennään sen haastavampi tämä oppisopimuksen toteuttaminen yrityksissä on

ex pääministeri on itsekin epäillyt esteellisyyttään perätessään oikeuskanslerilta vastausta siihen aiheuttaako hänen henkinen siteensä nuorisosäätiöön esteellisyyden

täällä ed

me haluamme tässä ja nyt päätöksiä vaikkapa työvoiman välillisiä kustannuksia vähentämällä

tämä on tärkeä korkea asteen opiskelijoitten välinen tasa arvokysymys jota puoltavat myöskin tämän menossa olevan kokeilun tulokset siltä osin kuin niistä olen informaatiota saanut

kyllä tässäkin yhteydessä lähtisin siitä hyvästä lähtötilanteesta että meillä on suomessa erinomaisen hyviä opettajia koko koulun henkilökunta

päivä oli takaraja johon mennessä sitten ammattikorkeakoulut vastasivat tähän lokakuussa lähetettyyn kirjelmään

perkiö luonnehti tätä kokoomuksen työllisyyspolitiikkaa älykkääksi

mutta se ei täytä sitä tavoitetta että me saisimme nuoret työelämään tukiharjoittelupaikkoihin ammattikorkeakoulujen projektityöryhmiin keskiasteen lisäjatkotutkintoihin ja muihin

nythän meillä on lausunnolla tämä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma jonka jälkeen sitten näihin koulutusmääriin otetaan kantaa mutta uskon että henkilöstöllä ei ole sen kaltaista hätää tässä uudistuksessa päinvastoin

tämän vuoksi olen kutsunut lokakuussa koolle työnantajan elinkeinoelämän edustajat nyt miettimään niitä askelmerkkejä yhteisesti miten tätä oppi sopimuskoulutusta laajennetaan ja kehitetään

mitä tekee hallitus

meillä on tässä tämä helsingin sanomissa ollut oecdn tutkimus joka kertoo sen että prosentteina bruttokansantuotteesta suomi on käyttänyt vähiten rahaa aktiivisiin työllisyystoimiin

olen pyytänyt saada kaikki nämä vastaukset luettavaksi ja ensi viikon perjantaina saan virkamiehistöltä ensimmäisen yhteenvedon näistä lausunnoista

tässä kohtaa tietysti voi ja pitää arvella ja arvelen että jos vanhanen olisi kysynyt aiheuttaako hänen henkinen ja taloudellinen siteensä esteellisyyden niin oikeuskanslerin vastaus olisi todennäköisesti ollut toinen

pidän tärkeänä sitä että kouluissa tämmöisiin pieniinkin hiljaisiin signaaleihin oppimishäiriöihin vaikeuksiin puututaan välittömästi

siihen liittyy myöskin ammatillisen koulutuksen rahoituslain uudistaminen koska kärjistäen sanottuna jos nykyisessä mallissa kolmen vuoden ammatillisessa perustutkinnossa se viimeinen vuosi muutetaan oppisopimuskoulutukseksi niin se on puolet halvempaa mutta ammatillinen oppilaitos on sillä tavalla itsekäs että se mieluummin pitää ne nuoret siinä perustutkintomuotoisessa koulutuksessa kuin ikään kuin on ottamassa oppisopimuskoulutusta käyttöön jollemme me uudistaisi tässä yhteydessä myöskin tätä rahoitusjärjestelmää

meillä on nyt käytössä tällainen kasvatuskeskustelumenetelmä joka on sillä tavalla tärkeä että siinä myöskin lasten vanhemmat ovat mukana lapsi ja opettajat

arvoisa puhemies

tämä on todella tärkeä kysymys

meillä kouluissa jo laki edellyttää että on moniammatillinen yhteistyöryhmä jossa on lääkäri terveydenhoitaja koulukuraattori ja muita että näihin ongelmiin käydään kiinni

lähden siitä että he ovat myöskin vahvasti mukana kun tätä varhaiskasvatuslakia tehdään

sen jälkeen sitten arvioidaan miltä osin mahdollisia muutoksia näihin aloituspaikkavähennyksiin tehdään

erityisesti monet lasten vanhemmat kantavat huolta siitä kun erityisesti alaluokilla koulupäivät ovat kohtuullisen lyhyitä ja lapsille jää sitten tällaista aikaa ja on hyvä että se voidaan viettää laadukkaasti aamu ja iltapäivätoiminnan piirissä

jos valtiovarainministeri katainen olisi täällä niin minä kysyisin tämäkö nyt on sitä lähimmäisenrakkautta että nuorille ja työttömille ei osoiteta aktiivitoimia työpaikkoja

se on erittäin merkittävää ja tulee houkuttelemaan työnantajia myöskin palkkaamaan ja tekemään työsopimuksia

no minä kunnioitan puhemiestä

olen aiemminkin eduskunnassa todennut sen että tämä määrä ei ole kiveen hakattu mutta siitä suuruusluokasta joudun ja joudumme pitämään kiinni ja olen iloinen ja ylpeä siitä että meidän ammattikorkeakoulumme ovat erittäin tosissaan ottaneet tämän viestin

nyt yhtenä keinona jota asiantuntijat ovat suositelleet minulle on se että tämä kasvatuskeskustelu nostetaan suosituksesta lain tasolle jolloin sen juridinen ja tällainen tosiasiallinen asema vahvistuu ja eri osapuolet suhtautuisivat siihen vielä nykyistäkin vakavammin koska se on myöskin nimensä mukaisesti kasvatuskeskustelu ja on tärkeää että nimenomaan lasten vanhemmat myöskin henkisesti sitoutuvat ja suhtautuvat vakavasti semmoiseen tilanteeseen jonka opettaja eri syistä haluaa järjestää

sitten itse odotan nyt aika paljon myöskin kun lähdemme uudistamaan varhaiskasvatuslakia että me siinä yhteydessä myöskin voisimme vahvistaa sitä arvokasta työtä jota esimerkiksi päiväkotien henkilöstö tekee että jo mahdollisimman varhain näihin lasten kasvu ja kehitysoireisiin kiinnitettäisiin huomiota

ymmärrän hyvin sen arvoisa puhemies ettei valtakunnanoikeus voi eikä se saa olla mikään moraalinen tuomioistuin vaan perusteet sinne joutumiselle ovat juridisia lakiin perustuvia

puhemies

mutta tässä paljastuvat nämä kokoomuksen todelliset karvat

hallitus on tähän osoittanut erikseen määrärahoja

pahoittelen sitä että en kerinnyt kaikille vastaamaan äskeisen puheenvuoron lyhyyden johdosta mutta lupaan vastata kaikille kun saan aikaa

opetus ja kulttuuriministeriön johdolla toimii tutkimuksen tietoaineistot hanke ja meillä on tarkoitus nyt kehittää mallit ja toimintatavat jolloin kaikki julkisesti hankittu tutkimusaineisto ulotetaan kaikkien kansalaisten saataville heidän käyttöönsä

jos nyt muistan oikein me olemme tehneet myöskin aamu ja iltapäivätoimintaan tällaisen laatukriteeristön jolla haluamme tietysti turvata pienille lapsille tällaisen virikkeellisen hyvän päivän

hyvin moni on todennut että heille käy tämä aloituspaikkojen vähennys juuri sellaisena kuin olemme esittäneet mutta he ovat tehneet joitakin sisäisiä järjestelyjä sitten eri linjojen osalta

toisaalta asian yhteiskunnallisen merkityksen kannalta voi kysyä olisiko ollut tarpeen suorittaa harkintaa enemmän myös yhteiskunnan kokonaisedun näkökulmasta

mitä te sanotte tähän

kun kuuntelin arvostamaani edustaja erkki virtasta ajattelin että siinäpä isä ja äiti on tietysti ministeri huovinen mutta jotta ollaan moderneja kuten viime viikolla niin kyllä se toinenkin isä on tuolla edustaja rehula

ja kun tämä kokonaisuus nyt hahmottuu niin vasta sen jälkeen sitten opetusministerillä ja meillä on mahdollisuus ottaa tähän kokonaisuuteen kantaa joten en voi nyt tietystikään yksittäisen ammattikorkeakoulun kohdalta mennä lausumaan sitä sun tätä

arvoisa puhemies

lisäksi meillä on käynnissä kansallinen digitaalinen kirjasto hanke joka tähtää digitaalisen tietoaineiston saattamiseen yleiseen julkiseen käyttöön

itse kannan huolta siitä että meillä on paljon pieniä lukioita on myöskin pienehköjä ammatillisia oppilaitoksia jotka oikeastaan väestömuutoksen takia ovat menettämässä oppilaitaan

onnittelen teitä ja kaikkia muitakin erinomaisesti tehdystä työstä

perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja jacob söderman edustaa minulle täysin lahjomatonta oikeuden miestä

kihomato edustaja kyselytunnin aikana on tapana istua mal

ei ole mikään salaisuus että olen tehnyt pitkän työn kansallisen koulutus ja sivistyspolitiikan merkeissä ja minua on häirinnyt se että suomessa ei ole ollut kansallista perusterveyspolitiikkaa

kolmanneksi meillä on myöskin kansalliskirjaston ja kansallisarkiston aineistojen digitointi käynnissä

en halua vähätellä toki muitakaan valiokunnan jäseniä

meillä on käynnissä lukion ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyötä ja yhteistyökokeiluja mistä on paljon puhuttu

nämä kaikki hallituksen sekä opetus ja kulttuuriministeriön mielestä lisäävät kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia tietoa ja osaamista osallistua

tämä tarkoittaa köyhyyden eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemistä julkisen talouden vakauttamista sekä kestävän talouskasvun työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistamista

palvelut ovat olleet hirveän eriarvoisia vähän hujan hajan ja nyt kun siihen saadaan yhdistettyä tämä sosiaalipuoli ja perusterveys niin odotan että syntyy myöskin tällainen kansallinen terveyspolitiikka aidosti suomeen

kysynkin

onko opetusministeriössä harkittu nyt uusia kannusteita porkkanoita jotta pienet lukiot ja ammatilliset oppilaitokset voisivat tehdä yhteistyötä jolla turvaisimme tämän alueellisen tasa arvon nykyistä paremmin

tässä tilanteessa en näe tarvetta enkä pidä perusteltuna poiketa valiokunnan yksimielisestä juridisesta kannasta vaikka kuten sanoin vanhasen toiminta on ollut kansan oikeustajun vastaista

myönnän sen että olen jonkun verran siirtänyt ja olemme ministeriössä siirtäneet aloituspaikkoja pääkaupunkiseudulle suurmetropolialueelle jolla dramaattisen paljon nuoria on jäänyt ammatillisen koulutuksen ulkopuolelle

maan hallitus kyllä näyttää tältä osin nyt hyvää esimerkkiä

arvoisa puhemies

kun käyn tammelantorilla tai kaupassa niin asia josta ihmiset eniten puhuvat on se että tee jukka nyt enemmän työtä nuorisotyöttömyyden hyväksi

rima valtakunnanoikeuteen oli ja on perustuslain mukaan liian korkealla joten tähän perustuslakivaliokunnan kantaan on nyt tyytyminen

siksi oli luonnollista että ammattikorkeakoulujen ylläpitäjähallinnossa oli keskeisesti mukana kuntasektori

nyt hallitus muuttaa sitä jotenkin yhteisöllisempään suuntaan katsotaan mitä tulee

sen takia kiistän jyrkästi että hallitus olisi jotenkin heikentämässä alueellisesta tasa arvonäkökulmasta ikäluokan pääsemistä ammatilliseen koulutukseen

mitä sitten tulee kuntien talousvaikeuksiin ne ovat tietysti realismia enkä rupea tässä nyt enemmälti olemaan oppimestarina mutta on tärkeää että me hallituksena näemme nyt tämän ryhmäkokojen pienentämisen niin tärkeänä että kohdennamme voimavaroja sinne

kun nyt ensiksi annatte mahdollisuuden perehtyä tähän ammattikorkeakouluilta tulleeseen palautteeseen niin katsotaan sitä kokonaisuutta sitten sen jälkeen

minä seuraan tieteellistä tutkimusta ja ymmärrän etteivät ne kaikki sinne työpaikalle jää mutta se on parempi kuin maata sohvalla

kyllähän se on alkuun rehellisesti sanottava että tässä hallituksen esityksessä niin kuin täällä on todettu säästöt ovat suuruusluokaltaan merkittävän suuret ja tästä johtuu ja seuraa se että sivistysvaliokunnan mietintö on poikkeuksellisen kriittinen

saan kokea sitä viikoittain opetusministerinä tavatessani eri maiden kollegoja

pidän tärkeänä että keskustapuolue edes joissakin asioissa tulee sosialidemokraattien koulutus ja yhteiskuntapoliittisille linjoille

arvoisa puhemies

on todella tärkeää että me rakennamme turvallista laadukasta ja hyvää peruskoulua lapsillemme ja siihen ei kerta kaikkiaan sovi se että sinne tuodaan puukkoja ja että niitä jotenkin vielä sitten otettaisiin esille

nyt hallitus on joutunut yhteisillä päätöksillä tekemään myöskin säästöjä lähinnä valtionosuusjärjestelmän kautta ja ne kohdentuvat valitettavasti myös peruskouluun

ajattelumalli pätee mielestäni vain jos kaikki vanha halutaan säilyttää entisellään ja kaikki kehittäminen on mahdollista vain valtion lisärahoituksella

olkiluodon rakennustyömaalla on ollut tilaajavastuulain edellyttämiä tarkastuksia ulkomaalaistyöntekijöitten keskuudessa

itse koen sillä tavalla että tämä tuntijakoesitys kaipaa kyllä tällaista laajempaa selvitystä sen eriarvoisuusriskeistä

mutta hallitus on toisaalta halunnut myöskin kohdentaa voimavaroja juuri peruskouluun

eilen aamulla oli tilanne että heitä ei ollut päästetty rakennustyömaalle vaikka lain mukaan tarkastus voidaan tehdä ennalta ilmoittamatta